en näe että ruotsista luopuminen lisäisi muiden kielten opiskelua koska näin ei käynyt kun esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa luovuttiin pakollisesta ruotsin kirjoittamisesta

keskustelussa on noussut esiin ajatuksia ruotsin opiskelun kehittämisestä muun muassa siten että ruotsin opinnot arvioitaisiin ainoastaan hyväksyttyinä tai suoritettuina

itse toivon näkeväni jatkossakin kaksikielisen suomen

arvoisa rouva puhemies

perheenjäsenillä on kolme kuukautta aikaa jättää hakemus paikalliseen edustustoon joka usein sijaitsee toisessa maassa koska suomen edustustoverkko on harva emmekä voi ylläpitää edustusta joka ikisessä maailman maassa

sotaa käyvissä maissa konfliktialueilla romahtaneissa valtioissa ei passien ja matkustusasiakirjojen saaminen ole todellakaan yhtä helppoa kuin täällä suomessa ja sen takia käytännössä tällä vaatimuksella tehdään yhdistämisestä monelle mahdotonta

jos yhä useamman suomalaisen kieltä täydellisesti osaavan suomalaisen koulujärjestelmän käyneen on vaikea ansaita tällaista summaa niin miten tänne tulleella pakolaisella siihen heti olisi kyky

pakostakin tulee mieleen onko tämä tietoisesti jätetty kohta jonka sitten eduskunta saa valiokuntatyöskentelyssään esityksestä pois ja näin hallitus voi esiintyä inhimillisenä ja eduskuntaa kuuntelevana

perheenyhdistäminen on keskeinen laillinen ja turvallinen reitti usein haavoittuvassa asemassa olevien perheenjäsenten kuten naisten ja lasten pääsyssä kansainvälisen suojelun piiriin ja perheensä luo

ainakin minä olisin valmis millä tahansa keinolla lähtemään vaaralliselle matkalle päästäkseni turvaan oman perheeni luo ja uskon että näin ajattelee myös moni ihminen konfliktialueilla

on totta kuten ministeri sanoo että nyt esitetyt toimet ovat direktiivin sallimia keinoja joissa jäsenmailla on oma liikkumavaransa mutta direktiivissä todetaan myös että näitä keinoja ei saa käyttää vastoin direktiivin tarkoitusta eli perheenyhdistämisen tukemista

on tietysti olemassa ihmisiä jotka eivät pakene henkensä kaupalla vaan yrittävät löytää parempaa elämää ja sen edellytyksiä toisessa maassa mutta nämä ihmiset eivät koskaan saa pakolaisstatusta

tämä esitys on arvoisa puhemies julma epäinhimillinen perusoikeuksien vastainen ja erittäin huonoa maahanmuuttopolitiikkaa

ymmärrän varsinkin sen että omaan uskonnolliseen vakaumukseen pohjautuva näkemys asiassa esimerkiksi edustaja niikolla on voimakas ja minä kunnioitan teidän mielipidettänne tässä asiassa

täällä sanovat kansanedustajat että tähän ei tarvitse sitoutua meidän ei tarvitse millään tavalla olla velvollisia kansalaisille siitä että me olemme nyt äänestäneet tästä sitoutuneet tähän ja viemään sen eteenpäin

te useaan otteeseen viittaatte aina siihen että pienenkin ihmisryhmän kannattama aloite voi mennä läpi ja te käytätte sitä perusteluna sille että te ette pidä tätä validina

hyvät kristillisdemokraatit tämän kansalaisaloitteen allekirjoitti useampi ihminen kuin teitä äänesti viime vaaleissa

arvoisa puhemies

meillä on kilpailun puutetta ja muutamien määräävä markkina asema on mielestäni osoittautunut monta kertaa ongelmalliseksi elikkä tukien lisäksi me tarvitsemme uusia toimijoita ja uusia keinoja

meillä on pula nimenomaan kohtuuhintaisista vuokra asunnoista ja tällä muutoksella mahdollistamme sen ettei järjestelmämme tue ainoastaan omistusasumista vaan kohtelee asumismuotoja tasapuolisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun ihminen pääsee vaikutta maan omaan kotiinsa ja välittömään ympäristöönsä hänestä kasvaa parhaimmillaan alueeseensa sitoutunut asukas joka haluaa vaikuttaa koko asuinalueensa kehitykseen

mielestäni tämä on oikeansuuntainen pyrkimys siinä meidän yhteisessä tahtotilassa oho minä käytin sanaa tahtotila siis meidän yhteisessä pyrkimyksessä saada nuoret valmistumaan nopeammin opinnoistaan ja siten tulemaan nopeammin mukaan työelämään

tämä on asia mihin sivistysvaliokunnan pitää kiinnittää huomiota asian tullessa kuulta vaksi

arvoisa puheenjohtaja

kannustan siis kaikkia alueen kuntapäättäjiä yhdessä rakentamaan koko pääkaupunkiseudun kokoista verkostokaupunkia hyvillä joukkoliikenneyhteyksillä

nyt käytännössä kaupunkisuunnittelulautakunnassa törmää tilanteeseen missä helsingin puolella asuntokaava on tiheä kovan tehokkuuden kaava ja kun tulee kuntaraja vastaan seuraavalla puolella on peltoa

arvoisa puhemies

nyt meillä on käynnissä pääkaupunkiseudun kuntien kesken joissa muun muassa tapani mäkinen yhdessä niistä vaikuttaa epäterve kilpailu veronmaksajista

se vaikeuttaa meidän asuntotuotannon suunnittelua se vaikeuttaa meidän kaavoituspolitiikkaa koska ihmiset jotka asu vat pääkaupunkiseudulla elävät työskentelevät opiskelevat seurustelevat koko pääkaupunkiseudun kuntien alueella

arvoisa puhemies

tämä aloite korjaisi yhdeltä osin tätä tilannetta taistelussa kohti tasa arvoista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa joka minä uskon on meistä edustajista jokaisen tähtäimessä

minä uskon että tämä laki vahvistaisi avioliiton instituutiota meidän maassamme kun me tukisimme jokaista joka haluaa sitoutua haluaa perheen perustaa tukisimme heitä siinä mahdollisuudessa niin tehdä

jos ajatellaan että homoseksuaaleille riittää rekisteröity parisuhde niin silloin mielestäni myönnetään että kaikki ihmiset eivät ole samanarvoisia meidän lainsäädännössämme emmekä edes pyri siihen

miltä kuulostaisi erillinen avioliittolaki suomenruotsalaisille tai romaneille

arvoisa puhemies

ja ihmisoikeuksista puhuttaessa pitää aina muistaa että ihmisoikeudet ovat kokonaisuus

sinä puhut aina myös omista oikeuksistasi

myös minä kunnioitan niitten ihmisten arvovalintaa ja pohjaa jotka ehkä uskonnollisin perustein pohjaavat vastustuksensa tätä lakialoitetta vastaan mutta aion silti tehdä kaikkeni jotta teidän oikeutenne omaan uskontoonne säilyisi

ainoa tapa saada selvyys siitä nauttiiko tämä lakialoite tämän eduskunnan enemmistön ja sen kautta suomen kansan enemmistön tukea on saada se valiokuntakäsittelyn jälkeen tänne isoon saliin äänestettäväksi

kiitos

arvoisa puhemies

emme me ole holtittomasti valmiita ottamaan syömävelkaa missään tilanteessa mutta me näemme että tällaisessa taloudellisessa tilanteessa leikkauspolitiikalle paljon parempi vaihtoehto olisi elvyttävä politiikka

tähän on tultu nyt jo euroopassa jopa imfkin on todennut että eurokriisiä hoidettiin väärin juuri liian tiukan leikkauskuripolitiikan kautta

eikö niihin kannattaisi panostaa juuri nyt kun tarvitaan elvytystä

tämä on juuri semmoinen teko joka tekee sitä mitä te peräänkuulutatte edustaja lohi

yksinhuoltaja toki voisi käyttää nuo kaikki kolme kuusikuukautista